keskusta oli jarrumiehenä tässä hankkeessa jo viime kaudella mutta nyt asia käsitellään ja ratkaistaan

on arvoisa puhemies enemmän kuin todennäköistä että valtavat autolastilliset eivät aina päädy vain ostajan omaan käyttöön vaan niitä jälleenmyydään luvattomasti eteenpäin ja tästä on jo näyttöjäkin olemassa

tällä menolla suomi on ajautumassa kestämättömään tilanteeseen jossa ulkomaat saavat alkoholista tulevan verohyödyn kun taas liikakäytöstä aiheutuvat ongelmat jäävät kotimaamme ratkaistavaksi

kyllä se taitaa olla niin että lopulta kuitenkin se ainoa kestävä vaihtoehto kriisin ratkaisemiseksi on se että nämä kriisimaat laittavat itse asioitaan kuntoon vaikka se varmasti kivinen tie onkin

nykymuotoisen ruokahuollon kehittämisen on oltava varteenotettava vaihtoehto hallituksen ajamalle yhtiöittämiselle

kun tuon esittelypuheenvuoron lisäksi tässä on mahdollisuus debattiin niin ajattelin kun tässä on kaksi keskeistä ministeriäkin paikalla tiedustella vielä tästä muusta osallistumisesta ranskan avunpyyntöön

hyvät hallituspuolueiden edustajat ja arvostamani ministeri kannustan teitä vielä kerran miettimään voisiko tämän esityksen sittenkin vetää takaisin ja valmistella asian uudestaan

mutta arvoisa puhemies kun täällä käydään tämmöistä poliittista keskustelua siitä onko nyt hallituksen evm linja tiukempi vai höllempi kuin edellisen hallituksen niin heitänpä minäkin tähän keskusteluun nyt neljä esimerkkiä ominaisuuksia tästä pysyvästä vakausmekanismista evm

suomessa kulutetaan myös hyvin paljon väkeviä alkoholijuomia enemmän kuin muissa pohjoismaissa ja ehkä veronkorotuksissa kun niitä painotuksia miettii olisi syytä ottaa tämäkin näkökulma huomioon ja suosia sitten edes mietoja jos veroja katsotaan välttämättömäksi kaikesta huolimatta korottaa

ruokahuollon palkat ovat jo ennestään varsin vaatimattomia

tehkää se nyt vaikka joulun kunniaksi joululahjana kansalaisille sillä jos näin ei tehdä pelkään että tästä laista tulee vielä melkoinen meteli ja harmi aivan erään jätevesi asetuksin

henkilöstö ei ole tosiasiassa päässyt vaikuttamaan tähän mitenkään

stä

olen ymmärtänyt että vahvassa harkinnassa on tuo libanonin operaation vahvistaminen joka tuntuisi ihan luontevalta

lisäksi ehdotan suurten alkoholimäärien tuonnin valvonnan tehostamista ja ohjetasojen asettamista sille kuinka paljon yksityiseen kulutukseen voi alkoholia tuoda

keskusta on sitä mieltä että tämä asia on mietittävä uudestaan siten että henkilöstön asema huoltovarmuus ja sukupuolivaikutukset huomioidaan

onko niin että hallitus aikoo tuoda tähän liittyviä esityksiä eduskuntaan lähiaikoina ja jos on niin voitteko ehkä vähän kertoa mitä olette kaavailleet tämän asian suhteen

varmaan sopimus sinänsä on syytä sopia tuohon tapaan mitä valiokunnassa on läpikäyty mutta tässä kohtaa haluan kyllä tuoda esiin huoleni siitä mitä lentoliikenteen päästökaupassa parhaillaan on tekeillä ja se koskee myös tätä asiaa mikä on nyt käsittelyssä

eu ajaa nyt omaa mallia härkäpäisesti eteenpäin lentoliikenteen päästökaupan toteuttamiseksi ja se ei kyllä kovin toimivalta näytä

syntyisi tämmöisiä päästökaupattomia tai maksuttomia alueita kuten sveitsi ja islanti ja euroopan ulkopuolinen alue ja voi olla että koneiden lentoreitit menisivät jatkossa vähän sen mukaan mistä halvemmalla saa lentää eikä välttämättä suorinta reittiä

finnair haluaisi niitä lisää ja venäjä on kyllä antanut ymmärtää että niitä ei lisää tipu ja voi olla vaarana jopa että menetämme näitä ylilento oikeuksia jotka ovat kuitenkin finnairin menestyksen kannalta aivan avainasia

eli tähän eun suunnittelemaan päästökauppaan lentoliikenteeseen liittyen pitäisi joku tolkku nyt äkkiä saada

arvonlisäveron nosto tulee näkymään kohonneina tilaushintoina se tulee näkymään mainostulojen vähenemisenä ja ennen kaikkea se tulee näkymään alan työpaikkojen määrässä

ei voi olla niin että eu toimii tässä yksin ja ampuu jälleen kerran itseään jalkaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämän selonteon ajoituksesta on ollut polemiikkia ja merkittävin puute siinä on juuri se että tästä puuttuu nyt syvällinen analyysi ison britannian kansanäänestyksestä ja naton varsovan huippukokouksesta

on aivan päivänselvää että arvonlisäveron nostosta kärsivät eniten pienituloiset kansalaiset

eduskunnan kannalta tämän voi nähdä myös sillä tavalla että tämä ajoitus itse asiassa korostaa eduskunnan analyysin ja linjauksen merkitystä

suomiruotsi puolustusyhteistyölle on vahva tuki sekä suomessa että ruotsissa se todettiin viimeksi kultaranta keskusteluissa eilen ja toissa päivänä

arvoisa puhemies

samalla kun puolustusyhteistyötä syvennetään niin syntyy myös tarve ulkopolitiikan yhteistyön syventämiselle ja koordinaation lisäämiselle

kimmo kiljusen esiin nostamaa ajatusta siitä että meidän on syytä ajaa suomalaisia asemiin ja erilaisiin tehtäviin myös ykn sisällä ja tätä kautta kehittää ykta ja viedä eteenpäin niitä hyvän hallinnon periaatteita joita meillä suomessa ja pohjoismaissa on

onko hallitus tässä suhteessa liikkeellä ja onko tarkoitus tiivistää ulkopolitiikan koordinaatiota

lisäksi sanomalehtien lukeminen on niin olennainen osa suomalaista arkikulttuuria että sillä on aivan varmasti merkitystä myös hyvän lukutaidon kehittymisessä

aivan identtisiähän meidän ulkopolitiikkamme eivät ole vaikkakin lähellä toisiaan

on tärkeää että neuvotteluissa menestytään mutta kun on aivan ilmeisesti olemassa vaara että ei pärjätä neuvotteluissa niin hyvin kuin viime hallituskaudella keskustan vetäessä neuvotteluja niin täytyy laatia b suunnitelma

hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluisi varmasti sekin että turvaneuvosto luopuisi tästä veto oikeudesta ja uudistaisi rakenteitaan ja toivottavasti siihen päästään joku päivä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

no se ei välttämättä nyt päällimmäisiä ulkoasiainvaliokunnan asioita ole mutta toki kiinnostaa myös ulkoasiainvaliokuntaa mikä näitten tilanne ja tulevaisuus on

mikäli vaikutukset ovatkin negatiiviset kuten viestintäala on itse arvioinut joutuu maksumieheksi julkinen valta

meillä on siitä esimerkkejä vuosikymmenien varrelta useitakin vaikkapa se edellisen turvaneuvoston salt neuvotteluprosessi tai urho kekkosen etyk prosessi aikanaan tai viime vuosilta martti ahtisaaren työ ja siitä tullut nobel tunnustus joka edelleenkin jatkuu

itse asiassa kun valiokunta oli viime viikolla kaksi päivää brysselissä ja tapasi toisena päivänä eu instituutioitten edustajia otimme tämän epäreilun taakanjaon kyllä esille useammassakin otteessa mutta ensisijaisesti tämän asian hoitaminen on kyllä maan hallituksen asia

tässä pelissä häviäjä ei ole vain suomalainen media ala

arvoisa puhemies

minä nyt eduskunta hyväksyy ulkoasianvaliokunnan ehdotuksen kannatuksen kertomuksen johon

suomalainen kuluttaja häviää valitettavasti myös siinä että hallitus ei aio jatkaa parturi ja kampaamopalveluiden alennettua arvonlisäverokantaa

tosin ollut käsite ulkoasianvaliokunnan mietinnössä myös ykssa

tämä tulee nostamaan parturi ja kampaamopalveluiden hintaa

suomen osalta olen itse siinä käsityksessä että ne aivan lopulliset ja tarkat päätökset siitä mikä se suomen kontribuutio tässä on ovat vielä tekemättä mutta uav on kyllä saanut viime vuoden lopussa selvityksen sinänsä niistä aikeista mitä hallituksella tässä oli auttaa ranskaa eri tavoin

arvoisa puhemies

kyllä tämä minun käsitykseni mukaan koskee jokaista mummonmökkiä ainakin jossain vaiheessa koska jotakuinkin jokainen kiinteistö jossain kohtaa omistajaa vaihtaa valitettavasti se elämä vain menee sillä tavalla tai se vuokrataan jossain kohtaa eteenpäin

näillä hallituksen ratkaisuilla suunta on täsmälleen päinvastainen ja tulemme työpaikkoja menettämään arvoisa puhemies valitettavasti

ulkoministeri soini on ulkoasiainvaliokunnan kokouksessa ensi viikon perjantaina niin että voimme ottaa tämän asian siinä hänen kanssaan keskusteluissa esille mikä on tilanne ja onko hallituksella aikeita tuoda se suuren salin keskusteluun

ihan muutama esimerkki

asunto toimitila ja rakennuttajaliitto rakli energiateollisuus kaupan liitto kuntaliitto arkkitehtiliitto taisi suomen luonnonsuojeluliittokin olla tätä asiaa lausunnossaan ainakin jossain määrin puoltamassa

tietysti jos valiokunnassa ja eduskunnassa laajempaa halua siihen on valiokunnallakin taitaa olla kyllä keinoja tuoda asia sitten keskusteluun jos semmoinen tarve yleisemmin koetaan

näitä oli pitkälle toistakymmentä

arvoisa puhemies

mittausten mukaanhan tyytyväisyys yleisradioon ja ylen tavoitettavuuteen ovat olleet hyvällä tasolla ja on erittäin tärkeätä että näin on jatkossakin ja tässä mielessä täytyy kaikin keinoin varjella sekä ylen riippumattomuutta että luotettavuutta

olen tyytyväinen koska potilaiden valinnanvapaus hoitopaikkojensa suhteen parantuu ja kaiken kaikkiaan esitys parantaa muutenkin asiakkaiden asemaa ja näin pitääkin olla

uskon että yle harjoittaa tässä myös jatkuvaa itsetarkkailua ja tutkiskelua

sitä mielestäni tarvitaan jatkossakin ja sitä voidaan kehittää mutta en usko että sellainen raskas malli kuin bbc trust mitä on myös esitetty suomeen sopii

suurimmassa osassa tapauksista syynä väkivaltakäyttäytymiseen ovat päihteet ja mielenterveysongelmat

helpoimmillaan kai se lähtee siitä että otetaan huomioon sähkölasku ja lämmitystapa mikä talossa on ja jos otetaan sen lisäksi huomioon ruotsin mallin hyvät puolet niin uskon että olisi löydettävissä suomalainen sovellus

olen tämän kevään aikana kansanedustajana vieraillut päihdehoitoon erikoistuneisiin kallio lan klinikkaan nurmijärvellä ja järvenpään sosiaalisairaalaan

ruotsi on kuitenkin ilmastoltaan lähimpänä suomea niin että siinä mielessä tietty järki voi olla siinä että kuitenkin haettaisiin malli pikemminkin sieltä kuin suomesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta kun mekin olemme asiantuntijoita kuulleet siitä mikä se hätätilanne sitten on niin hätätilanne varmaan on se tilanne kun sitä käytännössä tarvitaan elikkä mikä tahansa tilanne voidaan tulkita lopulta hätätilanteeksi

portugalin osalta sdp on esittänyt hallittua velkajärjestelyä

ja veto oikeus jäi suurille jäsenmaille

veto oikeus jäi käytännössä saksalle se jäi ranskalle se jäi italialle mutta suomella ei ole veto oikeutta

vaalien jälkeen sdp tukee portugalia väliaikaista rahastoa pysyvää rahastoa ja näköjään varautuu tukemaan vielä täysin uusia maita kaikki tämä ilman että sijoittajavastuuseen olisi varmuudella tullut minkäänlaista konkreettista muutosta